monesti eläinsuojelurikoksissa ongelma on se että ei ole oikeuslaitoksessa poliisilaitoksessa riittävää osaamista näistä rikoksista aivan samalla tavalla kuin talousrikoksissa joissa nyt on näihin asioihin perehtyneitä ihmisiä

samoina vuosina suomi on ollut yhdeksänneksi merkittävin kaikkien asemateriaalien viejä israeliin

samanlaisia tarvittaisiin myös poliisissa ja syyttäjäpuolella koska jutut ovat monimutkaisia ja jotta ne saadaan riittävän nopeasti ja oikealla tavalla vietyä läpi niin tämän koulutuspuoleen toivoisin että myös valiokunta kiinnittää mietintöä tehdessään huomiota

julkisen sektorin supistamista vaaditaan tehostamisen nimissä

monet eu maat kuten iso britannia ja norja ovat jyrkästi irtisanoutuneet kaikenlaisesta asekaupasta israelin kanssa gazaan hyökkäämisen jälkeen

jotkut hallituksen suunnittelemat toimenpiteet näyttävät jopa siltä että hallitus haluaa lisätä erityisesti naisten työttömyyttä

arvoisa rouva puhemies

laman varjolla ajetaan ideologisista syistä julkista sektoria alas ja halutaan yksityistää palveluja

arvoisa puhemies

olen hämmästynyt kun pääministeri väittää että hallituksella tai eduskunnalla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa työpaikkojen syntyyn ja talouskasvuun

suomalainen varhaiskasvatus on erittäin laadukasta ja kun edustaja puumala sanoi että pitää huolehtia siitä että se on laadukasta että saadaan nämä tulokset niin kysymys kuuluu

tämä siitä huolimatta että tuoreet kuntapuolen tutkimukset osoittavat esimerkiksi terveydenhuollon yksityistämisen tulevan äärimmäisen kalliiksi

tälläkö se varhaiskasvatuksen laatu paranee että asetuksella kasvatetaan ryhmäkokoja ja toisaalta leikataan mahdollisuutta kaikilta osallistua varhaiskasvatukseen niin kuin vanhemmat perhe parhaaksi katsovat lapsen edun näkökulmasta

vuodon kautta saatiin tieto että myös vero osasto on ollut tässä hyvin kriittinen

vaadittaessa julkisen sektorin supistamista unohdetaan myös se että muihin pohjoismaihin verrattuna meidän julkinen sektorimme on huomattavasti pienempi

te siis luotatte enemmän itseenne kuin virkavastuulla toimiviin viranomaisiin

pääministeri vanhanen onko ennen tämän hallituksen läpi runnomaa esitystä ollut korkeakouluissa kenellekään mahdollisuus asettaa lukukausimaksuja ja onko tämän hallituksen päätöksillä avattu ensimmäistä kertaa suomen historiassa korkeakoulujärjestelmässä maksullisuuden lukukausimaksujen portti

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

tämän vuoden työllisyysmäärärahat ehtyivät jo alkuvuodesta ja sitä myöten loppuivat myös palkkatuki ja starttirahapäätökset

ennen talouskriisiä suomen julkinen talous oli ylijäämäinen eikä merkittävää kestävyysongelmaa ollut havaittavissa

arvoisa puhemies

onko se edustaja niikko joka päättää kaikkien suomen lasten kohdalta mikä on näiden lasten etu

vasemmisto halusi tehdä järkevää finanssipolitiikkaa tässä tilanteessa ja kaikkein pahinta tässä tilanteessa ostovoimalle ja palvelualojen kaupan alan työllisyydelle olivat leikkaukset kaikkein pienituloisimpien indeksistä eläkeläisiltä työttömiltä opiskelijoilta

ulkoministeri soini on sanonut että huonot uudistukset kannattaa jättää tekemättä viitaten nimenomaan hallintarekisteriin

lukuisia uusia yrityksiä jäi perustamatta ja jo sovittuja palkkatukitöitä jäi saamatta

nyt esillä olleet arviot kestävyysvajeesta korjaantuvat työllisyysastetta nostamalla ja veropohjaa laajentamalla

no me kaikki tietenkin tiedämme että soinin sanojen ja tekojen välillä on valtava ristiriita mutta myös keskustan arvostettu kansanedustaja sirkka liisa anttila on esittänyt että hallitus luopuisi hallintarekisterin laajentamisesta

nimittäin nythän tällä lakiesityksellä viedään perheeltä mahdollisuus päättää voiko lapsi olla kokopäiväisesti vai puolipäiväisesti

tämä on kysymys

onko ensimmäistä kertaa avattu lukukausimaksujen portti

sivistyneen valtion sivistyneen maan merkki on se kuinka hyvin se vaikeina aikoina pitää huolta kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä

samalla työttömän kannalta paras vaihtoehto eli palkkaperusteinen työllistäminen on vähentynyt ja yhä useampi työtön velvoitetaan palkattomiin toimenpiteisiin siis töihin ilman oikeaa palkkaa

arvoisa puhemies

työllisyysasteen nostamista voidaan edistää työuria pidentämällä mutta kunhan nyt ensin varmistetaan se ettei työttömyyden pitkittymistä sallita

arvoisa puhemies

itse asiassa työpajatoimintaan painottaminen on yksi osa nuorisotakuuta joka on niitä tärkeimpiä hallituksen keinoja joilla on pyritty taklaamaan tätä nuorisotyöttömyyttä

kyllä valtiovarainministeri stubbilla ja ulkoministeri soinilla on oma roolinsa siinä pystyykö kreikka nousemaan ja sitä kautta se vaikuttaa myös suomeen

valtiovarainministeri stubb vedättekö te poliittiset johtopäätökset sekä tästä poliittisesta kritiikistä että viranomaiskritiikistä

esimerkiksi niin sanotun eläkeputken katkaiseminen ei pidennä työuria mutta heikentää kyllä ikääntyvien työttömien asemaa

nuorten työpajojen rahoitus on tämän hallituskauden aikana vahvistunut meillä on entistä enemmän nuorten työpajoja ja siinä sivussa olemme myös vahvistaneet etsivän nuorisotyön rahoitusta jolla pyritään hakemaan niitä nuoria jotka tarvitsevat tätä pajajaksoa

nimittäin jos kreikka ajetaan ulos euroalueesta maksukyvyttömyyteen niin se heijastuu kaikkien euromaiden talouteen ja erityisesti reuna alueilla olevien maiden kuten suomen talouteen

arvoisa puhemies

tässä lisäbudjetissa hallitus esittää rahaa työllisyyden hoitoon mikä on tietenkin hyvä asia

arvoisa herra puhemies

tämä on se tapa mikä meillä on ollut hallituksessa ollaan haluttu vahvistaa nuorten työpajojen toimintaa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa

työpaikkoja ei synny työttömiä ja muita hädänalaisia syyllistämällä kuten hallitus tuntuu kuvittelevan

saman asian totesi itse asiassa myös jukka ahtelan työryhmä loppuraportissaan jossa vaaditaan koulutustakuuta toisen asteen opintojen varmistamiseksi kaikille peruskoulun päättäville

kysymys on nyt siitä että kreikka teki oman esityksensä jossa oli valmiutta tehdä leikkauksia säästöjä rakenteellisia uudistuksia

olemme vajonneet taantumaan ja työttömyys on kasvanut räjähdysmäisesti

se ei poista nuorten massatyöttömyyttä eikä se pysty estämään yhä useamman nuoren työttömyyden muuttumista pitkäaikaistyöttömyydeksi

keskellä massatyöttömyyttä työpaikkoja ei luoda työttömyysturvaa leikkaamalla ja sen vastikkeellisuutta lisäämällä

mitä sanotte sille opiskelijalle jolla on vaikeuksia maksaa vuokraa tai sille lapsiperheelle joka joutuu hakemaan ruokansa leipäjonosta ja etsimään kaupassa punaisia hintalappuja

muun muassa puututtiin ensimmäistä kertaa puolustusvoimien menoihin jotka ovat suhteessa bruttokansantuotteeseen suurimmat euroopassa kreikka varustautuu toista nato maata vastaan

valtiovarainministeri jyrki katainen te puhuitte viime vaalien alla useaan otteeseen halveksivaan sävyyn tempputyöllistämisestä tarkoittaen ilmeisesti erilaisia työvoimapoliittisia keinoja työttömyyden vähentämiseksi

nuorisotyöttömyys on kaksinkertaistunut vuodessa joka neljäs työtä haluava nuori on vailla työpaikkaa

arvoisa puhemies

suomalainen työttömyysturva on jo nyt ehdollista ja lainsäädäntö edellyttää jokaiselta työttömältä aktiivista työnhakua ja lukuisia muita velvoitteita

imf otti poliitikkojen roolin eivät hyväksyneet sitä että kreikan kansan valitsemat päättäjät päättävät sopeutustoimista vaan ulkopuolelta ilmoittivat että eläkkeitä jotka on jo puolitettu pitää leikata vielä lisää

vasemmisto vastustaa ydinvoiman lisärakentamista ylipäätänsä mutta tämä fennovoiman hanke on erityisen huono

uusliberalistinen talousteoria jonka mukaan markkinat ohjaavat itse itsensä kaikkia hyödyttävään lopputulokseen ja jonka mukaan tuloerot lisäävät kokonaisvarallisuutta on kokenut täydellisen romahduksen finanssikriisin myötä

nyt kun valtiovarainministeri katainen kantaa poliittista vastuuta valtiontalouden romahdettua ja bruttokansantuotteen sukellettua alkaa hänkin pikkuhiljaa lämmetä erilaisille työllistämistä edistäville toimenpiteille

te haluatte leikata pienituloisten tuntipalkkaisten palkkoja

ydinvoimaa usein puolustetaan sillä että pääomat tulevat yksityiseltä puolelta ja yksityiset voivat sijoittaa

velvoitteiden rikkomisesta aiheutuvat sanktiot ovat ahkerassa käytössä mutta työttömyys ei ole niiden avulla poistunut

meillä on suuri ongelma työelämässä se että meillä on valtavasti vastentahtoista osa aikatyötä meillä on erittäin paljon pätkätyötä

arvoisa puhemies

tänään tulleen uutisen mukaan rikkaiden määrä kasvoi suomessa vauhdilla

näin pääsiäisen aikaan on politiikassa käytetty paljon raamatullisia vertauksia ja sellaisen voisi tässäkin tilanteessa käyttää mutta ehkä jätetään nyt sentään

sen sijaan niillä on ajettu köyhyyteen erityisesti nuoria joiden kohdalla järjestelmä on tiukin

samaan aikaan dynaamiset vaikutukset näkyvät pörssissä

koko kuluvan hallituskauden ajan maamme hallitus on vedonnut sata komitean keskeneräiseen työhön kun olemme vaatineet pikaisia toimia kansalaisten perusturvan nostamiseksi ja kaikkein pienituloisimpien kansalaisten aseman parantamiseksi

samaan aikaan kun suomen bruttokansantuote on laskenut ja köyhien määrä on lisääntynyt leipäjonot virtaavat hiljaa yhä pidempinä

hallitus on maamme taloudellisen tilanteen muuttumisesta huolimatta noudattanut uskollisesti ideologista poliittista linjaansa joka on taannut veronalennuksia hyvätuloisille

eli kysymys on siitä että tähän erittäin epävarmaan fennovoima hankkeeseen ollaan laittamassa merkittävästi veronmaksajien rahoja

eikö kokoomuksen mielestä ole hyvä että tälle joukolle tarjotaan työtä niin että työssä viihtyminen lisääntyy työssä jaksaminen lisääntyy työtehokkuus lisääntyy

perustuloon siirtyminen mahdollistaisi lyhyidenkin työpätkien vastaanottamisen ilman ongelmia ja byrokratiaa

suomen sukellettua taantumaan veronalennuksia alettiin vain kutsua uudella nimellä elvytykseksi

sitä kautta työtunnit lisääntyvät vaikka viikkokohtainen kuukausikohtainen tai päiväkohtainen työtuntien määrä hivenen laskisi

työn alkuperäisenä tavoitteena olleista sosiaaliturvan uudistamisesta ja köyhyyden torjumisesta ei näy jälkeäkään

sen sijaan että lyhyiden työpätkien vastaanottamista helpotettaisiin on suureen saliin siirtymässä työttömyysturvalain muutos jonka piti parantaa itsensä työllistäjien asemaa mutta on käymässä juuri päinvastoin

niin sanotun veroelvytyksen tehottomuutta ovat arvostelleet vasemmiston lisäksi muun muassa ekonomistit ja euroopan unionin komissio

arvoisa puhemies

veroparatiisien kuriin saattaminen on erittäin merkittävää siltä kannalta että nykyisen kaltaisia finanssikriisejä ei nähtäisi

työpaikkaa kaipaavista nuorista työttöminä on jo joka neljäs

hallituksella on mahdollisuus viimeisen kerran nyt näyttää että se pystyy muunkinlaiseen politiikkaan kuin tuloerojen kasvattamiseen ja suurituloisten veronkevennyksiin

jatkossa esimerkiksi taitelijoiden ja luovien alojen työntekijöiden on entistä vaikeampaa ottaa lyhyitä työpätkiä vastaan työttömyysturvan menettämisen pelossa

esimerkiksi eilen esitetyssä vasemmiston vaihtoehtobudjetissa esitetään nimenomaan lisää määrärahoja poliiseille verottajalle syyttäjälle harmaan talouden vastaiseen toimintaan

niin sanotut minihallitusneuvottelut olivat lähinnä poliittinen manööveri joka hoidettiin nopeasti jalkapallo ottelun ja prinsessahäiden välissä

tätä ajattelua kuvasi selkeimmin pääministeri matti vanhasen taannoinen älynväläys palkita työllistymään onnistuneita nuoria työllisyysseteleillä

tehdään hyvät kansanedustajatoverit palvelus työllisyydelle ja itsensä työllistäjille ja hylätään laki vielä tänä syksynä

vasemmistoliitto on valmis yhteistyöhön oikeudenmukaisemman veropolitiikan tehokkaamman työllisyyspolitiikan sekä perusturvan parantamisen ja köyhyyden torjumisen puolesta

kokoomuksen sisarpuolueesta nea dimokratiasta ja pasokista sosialidemokraattisesta puolueesta jotka sotilasjuntan kaatumisesta lähtien ovat olleet vallassa eivät ole puuttuneet korruptioon eivät ole puuttuneet veronkiertoon eivät ole huolehtineet verojen keräämisestä

harmaa talous on yhteiskunnassa syöpä joka syö rehellisten yrittäjien mahdollisuutta toimia se syö hyvinvointivaltiota

veroparatiisien kautta kierretään paljon veroja niitä veroja joilla voidaan pitää yllä hyvinvointia ei vain suomessa vaan maailmanlaajuisesti

edellä olevan perusteella ei voi muuta kuin todeta että hallitus heikentää työttömien asemaa heikentää työllisyyttä ei panosta tässä massatyöttömyyden tilanteessa riittävästi työllisyyden hoitoon

tässä nyt on listalla useita eksoottisia paikkoja joissa varmasti moni mielellään on palmujen alla auringosta nauttimassa mutta näiden palmujen alla on myös postilaatikkoja joissa toimii postilaatikkofirmoja jotka kierrättävät rahaa

vasemmisto on tämä vaihtoehto

kivinimen hallitus ei halua laajentaa veropohjaa lisätä verotuloja ja tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaista veroremonttia

täytyy sanoa että kyllä te valtiovarainministeri stubb olette finanssialan keskusliiton lasien läpi lukenut näitä lausuntoja jos todella olette sitä mieltä että kaikki nämä viranomaiset kannattavat sitä että jatkossa saisi entistä helpommin ja laillisesti piilottaa omaisuutta

yksi oli koneen toimitusjohtajan matti alahuhdan esitys palkkojen alentamisesta

laman yli ei varmasti päästä luomalla epävarmuutta ja provosoimalla työntekijöitä erityisesti ministeri pekkarinen kun tiedetään että vaikkapa nyt keskustelussa olevassa paperiteollisuudessa palkkojen osuus kokonaiskustannuksista on hyvin pieni

eduskunnan suuressa salissa pitää ottaa kantaa siihen mihin neuvotteluissa voidaan suostua ja mihin ei voida suostua